tämä on suurin piirtein samankokoinen summa jolla savonlinnassa voitaisiin siirtää syväväylä turvallisemmille vesille

olennaisen tärkeätä on kansalaisille ostovoima mikä on se fyrkka millä pystytään ostamaan bensaa ruokaa ja hallitus on ilmoittanut pääministerin suulla että ostovoimaa lisätään

ei ole tarpeellista neljän kunnan liitoksessa säilyttää neljää johto organisaatiota mutta on tarpeellista säilyttää ne suorittavan työn tekijät

tein tästä lisätalousarvion ja käsittelemme sen huomenna ja toivon sillekin oikein hyvää kannatusta

sanoisin että yritysten kustannustaso ja kilpailukyky on tärkeä asia mutta silloin kun puhutaan palkka alesta niin se on väärä keino tähän asiaan

eli johtajilla ei tarvitse olla tätä viiden vuoden irtisanomissuojaa

täytyy puhua palkka alen sijasta yrityksen kustannustasosta johon liittyy sitten paljon enemmän kuin pelkästään tämä palkka ale jolla tavallaan syyllistetään sitten se työntekijäporukka niissä yrityksissä

kysyn pääministeriltä

mutta se on tässä vaiheessa kuitenkin paljon parempi tapa kuin se että sitten tulonsiirroista otetaan tämä tarvittava rahamäärä mikä olisi käytännössä tarkoittanut sitä huonompiosaisten ihmisten lisäkuormittamista

halutaanko se turvata suomessa vai halutaanko siitä luopua

siellä on energiakustannukset logistiikkakustannukset jossain määrin myös verotus ja tämäntyyppiset asiat jotka vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn ja siihen kustannustasoon mikä yrityksissä on

mutta pahoin pelkään sitä että kun rahoja viedään vielä enemmän ja sitten tehtäviä jonkun verran niin varmastikin tämä vaikuttaa erityisen voimakkaasti kunnissa tuotettaviin palveluihin

onko niitä keinoja vai onko haluttomuutta vai luovutaanko sitten ja katsotaan kuka ne rakentaa

tämä on aika olennainen asia

jos katsoo ystäviämme siellä oikeistossa kokoomuksen piirissä ja sosialidemokraattien piirissä niin voi luoda mielikuvan siitä että tämä arvonlisäverokeskustelu on hiukan kiusallista

on ymmärrettävä tämä

esimerkkinä on tullut mainittua tässä tämä luxemburg jolla on ihan erilaiset säännöt sitten kuin taas suomella tai hollannilla ja tämä joissakin tapauksissa on mahdollistanut nyt kuultiin kyllä ministerin suusta että enää se ei ole mahdollista näitten korkovähennysoikeuksien kanssa kikkailun

palaan tähän kela maksuun josta ministeri meitä kovasti moitti

kysyisinkin ministeriltä onko käyty neuvotteluja eun sisällä siitä että näitä verosäännöksiä yhtenäistettäisiin niin että ne voisivat olla samantyyppisiä hollannissa luxemburgissa kuin suomessa ja ruotsissa

ne jotka tällä hetkellä ajavat tätä rahoitusmarkkinaveroa

arvoisa puhemies

toisaalta te olette ajaneet rikkidirektiivin läpi

kun teemme näitä kansallisia päätöksiä myös verotuksella voidaan ohjata tiettyä käyttäytymistä

kyllähän keskusta sen varmasti tietää ja hyvä esimerkki siitä on jätevesiasetus

arvoisa puhemies

eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä että pienten yrityksien palvelujen myynti silloin kun ne toimivat alihankkijoina pistetään ansiotulon piiriin eli verokirjalle ja käytännössä tämä voi johtaa siihen että jopa sadattuhannet työpaikat ovat vaarassa suomessa

varsinaista uuttahan ei ole se että verottajalta saadaan veroehdotus kiinteistön verottamiseksi

tämä isänmaallinen talouspolitiikka tarkoittaa sitä että ajatellaan ensisijaisesti suomen ja suomalaisten huomioimista päätöksenteossa jolla on merkitystä talouteen

arvoisa puhemies

tässä nyt on se ongelma mitä tulee näihin perusparannuksiin koska tämä ilmoitusvelvollisuus niitten osalta ja tämän kiinteistön arvon määrittäminen käytännössä jää sitten kiinteistön omistajalle

tämän kyselytunnin jälkeen käsitellään valtiontalouden tarkastusviraston raporttia jossa on tarkasteltu tämän vaalikauden taloudenpitoa

arvoisa pääministeri meillä on käytössä päätöksenteossa ympäristövaikutusten arviointi

jos tämmöinen hanke menee läpi niin se käytännössä tarkoittaa sitä että tämmöinen pienten yritysten alihankintatoiminta loppuu kokonaan koska sillä yrityksellä joka käyttää alihankkijoita ei välttämättä sitä tarvetta ole siihen jatkuvaan työsuhteeseen vaan lyhyempään

silloin jos puhutaan omakotitaloasukkaasta puhumattakaan mummonmökeistä niin jos tämä kiinteistöomistaja joutuu sitten arvioimaan onko tässä tehty sellaisia perusparannuksia jotka vaikuttavat sitten kiinteistöveroon se on aika kohtuutonta

mutta tämmöistä järjestelmää ei ole talouden kannalta ja kysynkin pääministeriltä

tämä entisen valtiovarainministerin jutta urpilaisen professorineuvosto antaa myöskin valtiontalouden kehyksiin sellaisen ohjeen että nyt kehyksien alkupuolella pitäisi näitä sopeutuksia tehdä vähemmän ja kun talous paranee niin kehyskauden loppupuolella enemmän

mutta kun edustaja östman täällä kyseli perussuomalaisten vaihtoehtoja ettemmekö olisi tyytyväisiä tähän yhteisöveron laskuun niin henkilökohtaisesti voin sanoa että kyllä

edustaja sipilän kertomasta rahoitusmallista minulle jäi mieleen nyt se että tätä luovutustappiota ei vähennetä luovutusvoitosta vaan suoraan pääomatulosta

tämä on laskettu ja te olette itse samaa mieltä tekin olette tämän laskeneet

näin nopeasti laskettuna karkeasti arvioiden tämähän tulee maksamaan moninkertaisesti

ministerille sanoisin että kyllä sitä länsisuomalaisen kaupungin nimistä sinappiakin tehdään ilmeisesti tällä hetkellä ruotsissa

arvoisa puhemies

tämä on tärkeä asia tietysti kun puhutaan työllisyydestä valtionyhtiöitten työllistämisestä ja ylipäänsäkin siitä kuinka me saisimme yhtiöihin ja yrityksiin uusia työpaikkoja

minä ymmärrän että tämä on ihan hyvä veromalli noin yrityksien kannalta mutta yhteiskunnan kannalta minä luulen että tämä on todellakin tätä meidän esitystämme joka on nyt puettu hallituksen esitykseksi moninkertaisesti kalliimpi

jos kuunteli nyt kaksi edellistä puheenvuoroa edustaja heinäluoman ja edustaja satosen puheenvuoron niin huomasi oikeastaan sen että onhan siinä pikkuinen sävyero

halusin arvoisa puhemies nostaa myöskin esille aika ison kansanryhmän jotka toimivat itse omina yhtiöinään ja sitä kautta työllistävät oman itsensä

mutta kysymys on kuitenkin molemmissa puheenvuoroissa samasta asiasta eli työllisyyden hoidosta miten hoidetaan työllisyyttä

arvoisa puhemies

yhteisöverotuotto ei ole vakio ja yhteisöverotuotolla on merkitystä myöskin sitä kautta suomen kilpailuasemaan

uudet työpaikat uusien työpaikkojen luominen on parasta työllisyyden hoitoa ja siihen hallitus on tarttunut

minä olen tyytyväinen kyllä siitä että ihan muutamaa soraääntä lukuun ottamatta työministeri lindström on saanut kyllä vahvan tuen tässä salissa

esimerkiksi laskemalla yhteisöveroa voidaan saavuttaa parempi kilpailuasema ja tulos siitä voi olla että yhteisöverotuotto kasvaa

huoltovarmuus on tärkeä asia johon palaan hetken päästä

nyt kun kuuntelee sosialidemokraattien puhetta niin täytyy kysyä haluatteko te ihan tosissaan että suomessa on hallitus jossa ei ole kuin yksi puolue ja sen puolueen nimi on perussuomalaiset

te ette arvostele hallitusta te arvostelette perussuomalaisia

mutta tämmöinenkin tilanne varmasti jatkossa voi täysin olla mahdollista

päivä oli äärimmäisen kriittinen päivä suomelle ja hyvällä tuurilla selvisimme siitä päivästä niin että sähköt riittivät suomessa

silloin meidän olisi täytynyt ajaa teollisuutta alas tai kulutusta muutenkin vähentää ja sillä olisi ollut kansantaloudelle erittäin suuri merkitys

mutta meidän täytyy olla myös varustautuneita siihen kuinka ja miten me vähennämme sitten sähkönkulutusta semmoisessa tilanteessa jossa sähkö ei riitä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja viitanen ja edustaja salolainen minä esitin sitä ympäristöministeriön sulauttamista uuteen ministeriöön luonnonvaraministeriöön

ihan ensin haluaisin todeta edustaja saloselle että olen kuunnellut erittäin tarkasti jokaisen puheenvuoron ja täytyy sanoa että edustaja salosen puheenvuorot erityisesti ovat miellyttäneet kyllä korvaani siinä mielessä että aivan hyvin perusteltuja puheenvuoroja olette esittänyt mutta tämä yleinen fiilis oli hiukan sen tyyppinen että tässäkin kysymyksessä olisi muodostunut tämmöinen oppositiohallitus asema mutta jos näin ei ole niin tämä on erityisen tärkeätä

mutta se kuten sanoitte että tässä pihtiputaan tapauksessa on syy kiinteistönhoitajalla minun mielestäni on aika asiaton hyökkäys työmiestä tai työnaista vastaan tässä yhteydessä

nämä talvivaara ongelmat ovat nimenomaan tulleet siitä että meillä on vähintään kaksi ministeriötä monta eri viranomaistahoa jotka ovat pyrkineet hoitamaan

kun täällä edustaja kalliorinne otti tämän kehitysavun esille ja kysyi siitä niin voin esittää vastakysymyksen

onko esimerkiksi somaliaan annettu kehitysapu mennyt perille kenelle se on annettu onko se mahdollisesti päätynyt sitten sotapäälliköille heimopäälliköille onko se päätynyt aseisiin tai onko se päätynyt lontooseen makean elämän viettämisen kustantamiseen

jos meillä olisi ministeriö luonnonvaraministeriö jonka osana toimii ympäristöministeriö nämä olisi keskitetty silloin tämä luvitus kaikki tarkastukset kaikki muut toimisivat paljon hallitummin kuin nyt niitten viranomaisten välillä joitten yhteistyö ei pelaa

arvoisa puhemies

kun tässä on nyt tunnustettu että virheitä on tehty edellisellä vaalikaudella ja jopa syytelty toisia niin todetaan se tosiasia kuitenkin että näistä virheistä vapaat ovat ainoastaan kaksi puoluetta jotka tiesivät että hinnat tulevat nousemaan ja nämä kaksi puoluetta ovat perussuomalaiset ja keskusta

kun brax sanoi omassa puheessaan että kunnat eivät voi käyttää tekosyynä sitä ettei ole rahaa niin se ei ole tekosyy vaan se on ihan oikea syy

arvoisa ministeri rehn kysyisin tässä kuitenkin sitä että kun meillähän on nyt euroopan laajuisesti tulossa sääntelyä nimenomaan ydinjätteen ja radioaktiivisen jätteen loppusijoituksesta ja sääntely luo kiistämättä markkinoita myöskin niin miten te näette tämän eurooppalaisen sääntelyn ja tämän toimintaympäristön muutoksen ja sitten sen suomalaisen osaamisen yhteennivoutumisen

edustaja sasi kertoi täällä että perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti olisi jotenkin laskettu väärin

minä olen kanssa sitä mieltä että tämä voitaisiin tässä vaiheessa pistää roskakoriin ja aloittaa puhtaalta pöydältä parlamentaarisesti

edustaja kari suomi tukee kreikan telakkateollisuutta kreikka paketeilla mitä me täältä annamme

kun täällä on nyt kehuttu sitä että nyt saa sen tutun taksinkuljettajan joka on aina ennenkin hoitanut näitä kyytejä niin sinällänsä tällä lakiesityksellä se ei toteudu koska meillä on käytössä uusi tilausjärjestelmä näille kelan sairaskyydeille

kun kuuntelee tätä debattia tässä niin on ilmeistä ja aivan selvää se että jos tämä olisi valmisteltu parlamentaarisesti niin tämäntyyppistä debattia ei täällä salissa varmastikaan käytäisi

mutta nythän ovat kysymyksessä siirtohintojen korotuksien lisäksi myös perusmaksun korotukset ja yritykselle erittäin merkityksellinen asia ovat nämä tehosiirtomaksujen korotukset

edustaja backmanille täytyy sanoa että yhtä vähän olet sitten tämän vuoden vaihtoehtobudjettiin tutustunut kuin viime vuodenkin jos pidät niitä samanlaisina

laskelmia tekee telan laskuperustejaos muun muassa liikaa peritystä työkyvyttömyyseläkemaksusta ja näiden laskelmien perusteet eivät ole julkisia

näyttää siltä että hallituksen nuorten ministereitten täytyisi kuunnella vanhempia valtiomiehiä kokeneempia valtiomiehiä

ennen on tilanne ollut ja nykyisinkin on semmoinen että tämä tuttu taksikuski vie vanhukset aina sinne sairaalan osastolle asti ja huolehtii ja nyt tämä tilausjärjestelmä muuttuu sillä tavalla että enää asiakas ei voi valita kuljettajaansa